pidän tätä erittäin hyvänä järjestelmänä kunhan se koskee kaikkia oleskelulupaa hakevia ulkomaalaisia

jo nyt jakelukustannukset ovat isoimpia menoeriä paikallislehdelle

on tärkeätä ettei yksikään maahan väliaikaisesti tai pysyvästi muuttava ole ilman biometrisiä tunnisteita ja sirua

jos valtiovarainministeriön ohjaus rajoittaa tätä tai pakottaa käyttämään voimavaroja muuhun tarkoitukseen on se pois perustehtävien kehittämisestä

ruotsin omat kiintiöt ovat pienet ja siksi suomesta haetaan lisäkiintiöitä

keskustelun

rekisteröinnin edellytyksissä ei ole myöskään mainintaa yhteydestä suomalaiseen ammattikalastajarekisteriin ja ammattikalastajamääritelmään

päättynyt palomies nostoyritys mazda asioita

tämä johtaa huonoon neuvotteluasemaan itellan kanssa

esimerkkinä olkoon vaikka oodi konsortion kautta koordinoitu opintotietojärjestelmä

ongelma on vielä siinäkin että vakuutusoikeuksissa varsinaisia päätöksiä tehdään niin sanotuissa muodollisissa istunnoissa jotka saattavat perustua satunnaisiin kokoonpanoihin

toivottavasti valiokunnassa ymmärretään ettei tämä maa ja metsätalousministeriön kala ja riistaosaston valmistelema lakiesitys ole linjassa eun vaatimusten kanssa

tämä asettaa paikallislehdet eriarvoiseen asemaan suurien sanomalehtien kanssa

nämä hankkeet kattavat jo sen mikä yliopistojen tehtävistä ulottuu julkisen hallinnon asioiden hoitamiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

postinjakelulain uudistusta pidetään toki hyvänä koska se tuo kilpailijoita ainakin suurlevikkisten ja kaupunkilehtien jakeluun

oikeuden ei pitäisi näin toimia

arvoisa herra puhemies

arkkitehtuuria ei siis kannata tehdä niin sanotusti varastoon eikä se ole aate jolla vastataan tulevaisuuden kysymyksiin

sen sijaan harva asutusalueiden jakeluun ei tule kilpailijoita

postinjakelulain mukaan itellalle korvataan harva asutusalueiden jakelusta syntyneet taloudelliset menetykset mutta korvauskynnys on asetettu paikallislehtien näkökulmasta liian korkealle tasolle

arvoisa herra puhemies

kokonaisarkkitehtuuri ei siis ole ennustamisen väline vaan ne löytyvät sieltä muualta organisaatioiden johtamisen osa alueilta

kunta ja palvelurakenteen uudistus sekä alueellisten viranomaisten uudistus ovat hämmentäneet yrittäjiä siinä missä ja mitä pitääkin yrityspalvelua saadaan mistä mitäkin yrityspalvelua saadaan

tämän takia käsittelyajat pitää sanktioida

en pidä hyvänä menettelyä jossa muutoksenhakijalle lähetetään tieto vasta silloin kun hänen hakemuksensa käsittely on alkanut

yleinen arvio on myös että itella nostaa suomen hintoja pysyäkseen ulkomaiden markkina alueilla

valtionhallinnon omat henkilöstöresurssit tehdä lain määrittelemiä kokonaisarkkitehtuuritöitä ovat kovin rajalliset vaikka sen tietohallinnossa onkin osaavaa väkeä

missään muussa eu maassa ei tällaista tilannetta voi olla

mielestäni muutoksenhakijalle on lähetettävä heti vastaus siitä että vakuutusoikeus on saanut hänen hakemuksensa

meillä on seudulliset yrityspalvelut jotka ovat yhteydessä elinkeino liikenne ja ympäristökeskukseen

laista voi seurata miljoonapiikki papereiden kirjoittamisesta perinteisille valtion hovitoimittajille jotka ovat laskuttaneet miljoonaluokassa asioista joita ei ole saatu satamaan

suomalaisten ei pidä siis maksaa itellan seikkailuja ulkomailla

lisäksi ilmoituksessa on oltava lisäselvityksen vastaanottamisaikaa koskevat aikarajat mikä onkin mainittu lakiesityksessä

moni kalastusyrittäjä on hakenut vapaata kapasiteettia voidakseen rekisteröidä kalastusaluksen suomessa

siksi itellan tulee kohdistaa kustannukset aiheutumisperusteisesti

te keskus ei ole voinut sitä myöntää koska maa ja metsätalousministeriön kala ja riistaosasto ei antanut siihen lupaa

finnpilotin luotseja edustava luotsiliitto kanteli oikeuskanslerille baltic pilotin toiminnasta

postilain toteutumista valvovalla viranomaisella tulee olla selkeät ohjeet siitä miten yleispalvelun aiheuttamia kustannuksia kohdistetaan

luotsausta valvova merenkulkulaitos oli eri mieltä liikenne ja viestintäministeriön kanssa luotsauslain tulkinnasta

yleispalvelutuotteet eivät saa rasittaa kustannuksiltaan muiden tuotteitten jakelua eikä muiden tuotteitten tule maksaa niistä itellan toiminnoista joita ne eivät itse tarvitse

avomerikalastuksen osalta tulisi siksi harkita tarjousmenettelyä jossa vapaa kapasiteetti tarjotaan kerran vuodessa suomalaisille yrityksille

vakuutusoikeus poikkeaa normaalista oikeuskäytännöstä myös siinä että ratkaisut tehdään paperien perusteella ja valitettavasti joskus vielä niin että papereiden sisältämä informaatio unohdetaan

arvoisa puhemies

on syytä kysyä eikö valtion yrityspalveluiden ensisijaisena tarkoituksena ole yritysten eikä valtion palveleminen

onkin erittäin tärkeätä että muutoksenhakijoiden suhteellista kuulemista lisätään

fyysisten tuotteiden jakelun turvaaminen on tärkeä osa tietoyhteiskunnan kehittämistä

heinonen sanoi vain pari miljoonaa on avustuksia käytettävissä ja jokainen ymmärtää miten vähän se meillä suomessa on

mielestäni lakiesitykseen liittyvät ongelmat ovat sellaisia että valiokunnan pitäisi käsitellä silmämääränään eun lainsäädäntö

mihin työ ja elinkeinoministeriö tarvitsee näin laajoja tietoja yrityksistä etenkin kun valtaosa yrityksistä ei ole ely keskusten asiakkaita

varsinkaan etelässä ja lounaassa jossa yrityksiä ei ole paljon ja ely keskuksilla on rahaa vähän ei asiakaskuntaa ole paljoakaan

samalla finnpilot laajensi toimintaansa merenkulkualan konsultointitehtäviin joissa toimi jo yksityisiä yrityksiä

painetut sanomalehdet eivät ennustettavissa olevassa tulevaisuudessa katoa mutta ala etsii uusia sähköisiä toimintamuotoja

vaarana ratkaisukokoonpanojen koon supistamisessa on myös se että sillä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia muutoksenhakijoiden oikeusturvaan

tässä murrosvaiheessa on turvattava myös fyysisten tuotteitten jakelu kustannustehokkaasti

miksi työ ja elinkeinohallinto haluaa näin valtavan asiakastietojärjestelmän

arvoisa herra puhemies

tämä on kuitenkin vastoin eun kilpailulakeja

eikö olisi järkevämpää että erilaiset yritystietojärjestelmät yhdistetään vaikka patentti ja rekisterihallitukseen josta sitten viranomaiset saavat rajoitettua täsmätietoa

mikä on se sellainen oikeus jossa yksi henkilö voi tehdä ratkaisun paperin perusteella kuulematta asianosaista

vastoin eun kilpailulakeja on myös luotsauslain tänä vuonna voimaan astunut muutos

onko lakivaliokunnassa lainkaan pohdittu sitä mitä tästä laista seuraa

verkkoyhteyksien väärinkäytöstä on ollut esillä esimerkkitapauksena googlen katukuvausauto joka keräsi lisäksi tietoja reitillä olleista langattomista verkoista ja niiden tietoliikenteestä

yksi asia joka tuntuu harmittavan vammais ja potilasjärjestöjä on vakuutusoikeuden muutoksenhakijoille antamien perustelujen puutteellisuudet

täältä sitten eri osapuolet saisivat tarvitsemansa tiedot

nyt asiakkaita vain pakotetaan yhä suurempaan byrokratiaan ja paperisotaan

myös oikeuskansleri on kiinnittänyt asiaan huomiota vakuutusoikeuden tarkastuskäyntiä koskevassa tarkastuskertomuksessaan

pidän tarpeellisena luotsauslain muuttamista niin että luotsaustoiminta muutetaan kilpailulle vapaaksi

ennen pitkää eu kuitenkin korjaa asian kiitos

verkon tietoliikennettä voi tarkkailla kantoalueella olevalla tietokoneella esimerkiksi kansainvälisillä lentoasemilla on esiintynyt tapauksia joissa rikollinen kerää salasanoja ja luottokorttitietoja seuraten valetukiasemaa muuta tietoliikennettä hyödyntäen

mielestäni lain pykälä jossa vaaditaan vakuutusoikeuden lääkärijäsen kertomaan sidonnaisuuksistaan ei ole riittävä tae lääkärin puolueettomuudesta

joko vastus puolusti o martti korhonen

kun lääkärijäseniä valitaan on ennen valintaa selvitettävä heidän sidonnaisuutensa

jos lääkärillä on sellaisia sidonnaisuuksia jotka liittyvät vakuutusoikeuden käsittelemiin asiakokonaisuuksiin ei häntä pidä valita vakuutusoikeuden jäseneksi

rikollinen on pystyttänyt suojaamattoman langattoman verkon sopivaan paikkaan ja antanut sille sellaisen nimen että käyttäjät luulevat sitä lentokentän wlan verkoksi

tietoturva asiantuntijoiden mukaan suomessa on tapahtunut niin että suojaamatonta verkkoa on omistajan tietämättä käytetty rikokseen

tämän vanhempia tuomareita tai lääkäreitä ei pitäisi valita vakuutusoikeuteen

tässäkin kysymys on oikeusturvasta

jos on paljon suojaamattomia wlan verkkoja phishing toiminta on lisääntyvä uhka

kaappaaja saattaa käyttää verkkoa myös niin sanottuna potkulautana jolloin verkon kautta on mahdollista tehdä hyökkäyksiä muihin verkkoihin tai koneisiin ja voi olla ettei verkon käyttäjä tai omistaja tule koskaan tietämään että häntä on käytetty rikoksen tekemisen

perintöveroratkaisu meni miten meni

yritysten sukupolvenvaihdoksiin ei ole saatu ratkaisua hallitusohjelman edellyttämällä tavalla

arvoisa herra puhemies

ensiksi myös minä kiitän puheenjohtajaa perusteellisesta esityksestä sekä tietysti myös valiokuntaa

kysyn ministeriltä

mihin suuntaan perintöveroa on tarkoitus hallituskauden loppukaudella kehittää

joukkoliikennelain muutoksen tarve on lähtenyt euroopan unionista

tuleeko hallitukselta esityksiä perintöveron lisähuojennuksista yritysten tukipuolue vaihdosten helpota

on mitä ilmeisintä ettei eun komissio valmistellessaan jäsenmaitaan velvoittavaa lainsäädäntöä ole huomioinut eri maiden liikenneolosuhteita eikä järjestelmiä

komission valmistelema lähimain joustamaton lainsäädäntö ei sovi suomalaiseen liikennejärjestelmään vaikka liikenne ja viestintäministeriön virkamiehet sitä kovasti haluaisivatkin

suomen kannalta on tärkeätä että ministerit hoitavat euroopan unionin neuvostossa tehtävänsä niin että myös maamme olosuhteet otetaan lainsäädännössä huomioon

en tiedä olenko kenenkään kanssa löytänyt täällä samoja mielipiteitä hän käski mun tuotto oli niin kuin äsken mutta niin kuin edustajat pulliainen ja salokin samoja seutuja olen nähnyt samoja vaiheita ja olen sitä mieltä että ne nahat pysykööt siellä

liikun usein maaseudun miehenä haja asutusalueilla ja käyn usein pienissä vähittäissekatavarakaupoissa ja poikkeuksetta kun ne ovat aika harvakseen ne hoitavat postin palveluja ja ne tykkäävät siitä hommasta

liikenne ja viestintävaliokunta on aivan oikein kiinnittänyt huomiota siirtymäajan liikennöintisopimuksiin

arvoisa puhemies

valiokunnan mietintö kiinnittää hyvin huomiota siihen että sopimusmallin mukaan siirtymäajan liikennöintisopimuksen puitteissa ei kuitenkaan voida lisätä vuoroja mutta vuoroja voidaan vähäisessä määrin korvata toisilla vuoroilla

ei tarvita suomeen

se on heille jonkinlaista tuottoakin ja he myös väittävät että posti on myös tyytyväinen heidän toimintaansa ja kaiken kaikkiaan he palvelevat monia osapuolia hyvin silloin

sen takia kysyn ministeriltä

näitä ovat muun muassa ympäristönsuojelu energiatehokkuus ilmastonmuutoksen torjuminen päästöjen vähentäminen väestön ikääntymisestä johtuvat uudet tarpeet asukkaiden elinympäristön viihtyisyys kuntien omien palvelujen sijoittaminen elinkeinoelämän ja kaupan etujen huomiointi monipuolisen yritysrakenteen kehittäminen uusien ja eri toimialojen yritysten sijainnin ohjaus

valiokunta pitää tärkeänä sitä että siirtymäajan liikennöintisopimuksia varten kehitetään riittävän joustavat käytännön menettelytavat mahdollisesti tarvittavien muutosten toteuttamiseksi sopimusten voimassaoloaikana

juuri näin kirjastohan voi olla tulevaisuudessa missä vaan vaikkapa siellä kaupan nurkassa tai niin kuin se oli ennen kansakoulun luokan peräseinällä ja niin kuin ed

kaavoituksessa korostetaan ja tullaan tulevaisuudessa yhä enemmän korostamaan ympäristönsuojelua energiatehokkuutta ilmastonmuutoksen torjumista

arvoisa rouva puhemies

joustavan menettelytavan pitäisi tarkoittaa sitä että bussiyritykset voivat siirtymäajan liikennöintisopimusten puitteissa vähentää tai lisätä vuoroja tai reittejä

outi mäkelä täällä todisti kirjastoautollakin voi olla sitten muunlaistakin palvelukäyttöä

hyvin helppo on heittää sinne joitakin muitakin kunnan palveluita tai niin että kun se auto menee jonnekin niin sovitaan että se vie sitten vaikkapa joitakin ostopalveluja tai joitakin muita asioita syrjäkylälle

arvoisa puhemies

euroopan järjestelmä riskikomitea perustettiin vastaamaan makrotason vakauden valvonnasta sekä järjestelmäriskien estämisestä rahoitusjärjestelmässä

jotain joukkoliikennelain sisällöstä kertoo se että linja autoliiton linjausten vastaisesti muun muassa pohjoismainen concordia bussiyhtiö on ajanut voimakkaasti sitä että laki hyväksyttäisiin täysin eun asetuksen mukaisesti

arvoisa puhemies

perustettiin niin ikään euroopan finanssivalvontajärjestelmä joka koostuu kansallisista finanssialan valvontaviranomaisista euroopan pankkiviranomaisista arvopaperimarkkinaviranomaisista sekä vakuutus ja työeläkeviranomaisista

omalla seudullani mikä ei ole äärettömän tiheään asuttua voin sanoa että vuosikausia kirjastoauto on ollut yksi oedipemia

onhan niin että mitä kovempi joukkoliikenteen kilpailu on sitä enemmän suuret ulkomaiset bussikonsernit siitä hyötyvät

keskustelu on nyt päätynyt voi myös hyväksytään ja asia lähetetään ogiwaran ja lähetti keskitulovarteen esitellään päätyy sankari

toisaalta mitä kovempi kilpailu on sitä enemmän bussiyritysten toiminta kohdistuisi vain erittäin kannattaviin reitteihin ja vuoroihin

virheenä tässä on wall valvonta ei liikaa ja valvontaelinten hajauttaminen vaikka rahoitusmarkkinat eivät toimi näin hajautetusti

haja asutusalueiden ja pienempien asutuskeskusten bussiliikenteestä eivät kansainväliset bussiyhtiöt ole lainkaan kiinnostuneita

onko tältäkin osin keskustelu käyty keskustelu on käyty kahakka päättynyt voimisteltu syvä kyttääviä osia että valtiovarain bali